viime lauantaina olin mukana pohjois karjalan prikaatin valatilaisuudessa ja minä sanoisin niin että on kysymys enemmästä kuin pelkästä työllisyydestä

kysymys on ensisijaisesti puolustuspolitiikasta se kannattaa muistaa mutta näihin ratkaisuihin liittyy aina myös sitten muita asioita kuten tämä virka avun saaminen virka avun varmistaminen myös työllisyyskysymykset ja myös aluepolitiikka

valtuutetun tueksi perustettaisiin laaja alainen erilaista asiantuntemusta edustava neuvottelukunta jossa myös kansalaisjärjestöillä olisi vahva edustus

tämä hallituksen esitys joka meillä on täällä käsittelyssä on hyvin asiallinen ja keskusta kannattaa tätä perusesitystä mikä tässä on mutta samalla kerron myös keskustan osalta että toisessa käsittelyssä tulemme jättämään lausumaehdotuksen jonka sisältö on sen kaltainen että meidän mielestämme yel vakuutetuilla ja vakuutuksenottajilla pitäisi olla myös täällä työeläkeyhtiöitten hallinnossa eli hallituksissa ja hallintoneuvostoissa oma edustuksensa

kontiorannan varuskunta on ollut erittäin merkittävä myös maanpuolustustahdon kannalta

kun katsoin huomasin että tästä asiasta ei ole tehty aiemmin lakialoitteita mutta huomasin että muun muassa talousarvioaloite oli tehty ja muistaakseni kirjallinen kysymys ja olikohan toimenpidealoitekin

perustelemme sitä sillä että jos katsotaan suomalaista yhteiskuntaa mihin työpaikkoja nyt viime aikoina ylipäänsä on syntynyt niin niitä on syntynyt sinne pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja meidän pitäisi valtiovallan puolelta olla edistämässä kaikkia sellaisia ratkaisuja joilla myös sitten annetaan sitä aitoa yrittäjäystävällisyyttä ja osa sitä on että myös yrittäjät voisivat olla itseään koskevassa päätöksenteossa nykyistä paremmin mukana

eli tämä ei ole pelkästään yksityisajattelua keskustan osalta vaan tämä asia on ollut viime vuosina monessakin yhteydessä esillä

se on minusta ymmärrettävää meidän historiamme perusteella ja pidän huonona sitä jos vähätellään merkitystä kokonaisuutta mikä varuskunnalla koko maan itäosan ja pohjois karjalan kannalta on

toivon että kun ministeri wallin menee sinne perjantaina niin hän ymmärtää sen että on kysymys syvemmästä asiasta kuin pelkästä aluepolitiikasta ja työllisyydestä

perustelemme tätä näillä seikoilla että jos tyel vakuutuksenottajien ja vakuutettujen edustus on näiden eläkeyhtiöitten hallinnossa on nimenomaan kyse heidän maksamistaan eläkemaksuista ja eläkevarojen hoitamisesta ja sama perustehan totta kai pätee tänne yel vakuutettuihin

kun olen seurannut aika tavalla tarkkaan lapsiasiavaltuutetun työtä ja toimintaa suomen lasten ja nuorten ja perheiden hyväksi olen huomannut että sieltä on tullut kyllä paljon uusia näkökulmia ja innovaatioita

ja nimenomaan yksi asia joka on ollut tärkein on se että sieltä on nostettu esiin jatkuvasti lapsen omaa kuulemista sitä että miten lapsia aidosti pitää kuulla heitä koskettavissa kysymyksissä

nyt jos ajattelen tätä vanhuspalvelulakia joka ensi vuonna tulee voimaan sen toimeenpanohan on nimenomaan siellä kentällä kunnissa missä niitä vanhuspalveluita järjestetään mutta silti valtakunnalliselle valtuutetulle on olemassa yhteiskunnallinen selvä tilaus

itse katson että tulevina vuosina yhä enemmän maassamme tullaan keskustelemaan ikäihmisten itsemääräämisoikeudesta omaan hoivaansa omaan hoitoonsa ja myös siitä minkälaisia oikeuksia ikäihmisillä tulevaisuudessa oikeasti on

yh keskustelu on päättynyt ja voi myös neuvostoehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali ja terveysvalio tänään pöydällepanoa varten esitellään päivystyksen kolmastoista asi oi myös neuvosto ero tätä mietitä pannaan pöydälle viidestoista yhdettätoista kaksituhattakaksitoista pidettävä täysi lista hyväksyttäneen hyväksyttävyyttä

saman voitane menetellä päiviä psoasilta neljätoista viro kuusitoista osalta

ensinnäkin haluan antaa ruusuja siitä että te ministeri risikko teitte talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa päätöksen siitä että tätä jäänmurtajaa ei hankita sinne liikennevirastolle vaan siirretään sitten todennäköisesti se arctia shippingille ja se on oikea päätös

yksityisteistä haluan kysyä mikä teidän kantanne on mitä te aiotte tehdä sille yksityistielaille jota on nyt tämä selvitysmies hämäläinen esittänyt

arvoisa puhemies

ensinnäkin totean että tämä päivä ruuhkautui sillä tavalla että kaksi merkittävää isoa asiaa eli tämä kuntarakennelaki ja toisaalta vaalikauden eu selonteko ovat samalla päivällä ja ehkä nämä nyt syövät vähän toisiaan

kun tässä ei enää debattiin ollut mahdollisuutta niin totean myös vielä tähän hetki sitten kuultuun edustaja feldt rannan puheenvuoroon liittyen kaksi kommenttia

minun mielestäni nyt erityisesti kyllä tämä sdpn muutamien edustajien närkästys vaatimattoman opposition kannanotosta on vähän ylimitoitettua

totta kai lakia kunnioitetaan ja sillä sipuli

erityisesti haluan korostaa sitä että me luotamme kyllä nimenomaan näihin kuntapäättäjiin asiantuntijoihin ja oikeusoppineisiin kuntarakenne ja sote uudistuksessa

kolme asiaa joista minä haistelen että koko eduskunta on kahden vuoden aikana yhtä mieltä puoluekantoihin katsomatta

jokainen tietää sen

mutta sitten se missä keskustan ja hallituksen kannat kovastikin poikkeavat on se että hallitus kytki tämän kuntarakenneuudistuksen joka meillä on nyt tässä käsittelyssä suoraan tähän sote uudistukseen

nyt on osoittautunut että tämä on vallan vaikea täällä eduskunnassakin käsitellä kun toisesta ei ole olemassa täällä esitystä

olisi puututtu siihen eikä lähdetty ensin tätä kuntarakennetta vatkaamaan tällä tavalla kuin nyt tämä kuntarakennelaki on tässä tekemässä

sitten tästä sosiaali ja terveysvaliokunnan lausunnosta ja käsittelystä myös siellä

me keskustalaiset olisimme halunneet kuulla myös siellä perustuslakivaliokunnan perustuslakiasiantuntijoita jotta meille olisi tullut parempi käsitys siitä miten tämä kuntarakennelaki ja tämä täydennysesitys joka perustui siihen poliittiseen työhön mitä petteri orpon työryhmässä tehtiin ovat sovitettavissa yhteen

tämä johti kyllä osittain siihen että sosiaali ja terveysvaliokunta kertoi omassa lausunnossaan hallituspuolueitten edustajien näkemyksien mukaisesti että nyt on olemassa riittävät tiedot sote asioista tähän kuntarakenne esitykseen

pidin sitä kyllä rohkeana kannanottona silloin kun se pari viikkoa sitten tuli ja erityisesti nyt kun meillä on perustuslakivaliokunnan yksimielinen näkemys siitä että ei ole riittäviä tietoja

no sitten mitä sosiaali ja terveysvaliokunnassa todettiin kuntarakennelaista ja siihen tiukasti kytkeytyvästä sote uudistuksesta

sosiaali ja terveysministeriön virkamiesedustajat ja valtiovarainministeriön virkamiesedustajat ja vaasan kaupunki ehdottomasti kannattivat tätä hallituksen mallia mutta muutoin thl ja monet muut asiantuntijatahot suhtautuivat erittäin kriittisesti tähän

erityisesti tämä kiertyi tähän vastuukunta ajatteluun

voiko se olla toteutettavissa

esimerkiksi sellainen näkemys tuli siellä esille että sehän mitä hallitus on nyt linjannut tästä vastuukunnasta tarkoittaa sitä että tavallaan keksitään pyörä uudestaan luodaan sairaanhoitopiiri vastuukunnan sisälle

olen iloinen siitä että täällä edustaja erkki virtanen omassa puheenvuorossaan kertoi että hän on tullut toiseen ajatteluun että hän ei enää kannata sitä vastuukuntaa vaan hänestä on tullut kuntayhtymämallin kannattaja

pidän sitä kyllä hyvänä asiana ja toivon että hallituksen ja hallituspuolueitten riveissä ruvettaisiin ajattelemaan vähän laajemminkin tällä tavalla että tämä yksittäinen vastuukunta ajattelu ei ole hyvä asia

sitten vielä otan tässä esille tämän sote aikataulun kun totta kai tällä mitä nyt ollaan täällä käsittelemässä on siihen vaikutusta

minun käsitykseni mukaan väliraportin pitäisi tosiaankin tulla tässä vielä kesäkuun loppuun mennessä ja sitten tämän vuoden loppuun mennessä sen sote jäjestämislain pykälät eli hallituksen esitys siitä

minä haluaisin kuulla nyt myös edelleen on hienoa että ministeri virkkunen on täällä paikalla käsitystä siitä onko näin tapahtumassa ja todellakin mitä se väliraportti pitää sisällään että onko siinä otettu jonkilaisia otetaanko siinä jo kantoja ja edelleenkin tästä lainsäädännön aikataulutuksesta onko niin että meillä on täällä käsittelyssä helmikuun alussa tämä sote laki koska ellei ole ensi keväänä niin minä katson kyllä niin että nämä aikataulut ovat kyllä erittäin hankalat toteuttaa

kuten tähän lopuksi voin todeta niin keskusta ei pidä tätä kuntarakennelakiesitystä millään muotoa järkevänä ja ensi viikolla tulemme esittämään tämän hylkäämistä

pidän tätä näissä oloissa parhaana mahdollisena mitä nyt pystytään tekemään tämän potilasdirektiivin voimaansaattamiseksi mikä nyt täällä on käsittelyssä ja tähän liittyy todellakin keskustan vastalause jossa on sitten lausuma

siitä hetken päästä mutta haluan myös todeta tähän alkuun sen että kun tässä edustaja elomaa maalasi aika karun näkymän siitä mitenkä tämä mahdollistaisi sen että suomeen tulee valtavia määriä sitten terveydenhuoltopalveluita hakemaan niin ne asiantuntijakuulemiset mitä meillä on ollut eivät kyllä tue tällaista käsitystä että suomi kärpäspaperin lailla vetäisi tänne potilaita hakemaan terveyspalveluita

puhemies

minun huomioni kiinnittyi tässä keskustelussa siihen että nämä asiantuntijakuulemiset ja julkiset kuulemiset mitä pidimme toivat karusti esille sen että suomen terveydenhoitojärjestelmä ja erityisesti sen rahoitusjärjestelmä ovat vaikeasti yhteensovitettavissa tämän potilasdirektiivin kanssa

se ei ole erityinen ongelma että direktiivi ei ole yhteensovitettava vaan erityinen ongelma on suomalaisten kannalta se että meidän järjestelmä ei ole kovinkaan hyvä ja erityisesti tämä rahoitusjärjestelmä ja keskustan vastalause ja lausuma liittyvät siihen että pitäisi kiiruusti muuttaa tätä terveydenhuollon rahoitusjärjestelmää yksikanavaiseksi nykyisen monikanavaisen tilalta

tässä yhteydessä en voi olla ihmettelemättä sitä että kun hallitus teki tämän oman rakenneohjelmansa ja julkisti sen viime perjantaina niin siinä vasta nyt otetaan kantaa siihen että muodostetaan tämä parlamentaarinen komitea tai työryhmä tekemään tätä rahoitusuudistusta

ensimmäisen kerran se tuotiin esille jo elokuussa hallituskin myönsi mutta koko syksy meni aikaa siihen että tätä komiteaa ei ole saatu aikaiseksi ja on pakko kyllä ihmetellä hallituksen hitaita kiireitä ehkä keskeisimmän rakenneuudistuksen aikaansaamiseksi

te ette ilmeisesti käyneet minkäänlaista keskustelua säätytalolla perusturvan eri osista vaan päätitte että nyt työttömyysturva välittämättä siitä mitä siellä muualla tapahtuu

se mitä imossa haluttiin näitä herkemmän merialueen alhaisia rajoja sitä ei kyllä keksitty suomessa vaan se keksittiin siellä eun ympäristöpuolella komission ympäristöosastolla

arvoisa puhemies

aluksi haluan kannattaa edustaja rehulan edellä tekemää esitystä lapsilisälain muuttamiseen tähtäävän ehdotuksen hylkäämisestä eli hylkyehdotusta

itse olen edustanut myös jo viime hallituksen aikana sitä mutta edelleenkin olen sitä mieltä että vähintään viisi vuotta niin silloin saadaan riittävästi sopeutumisaikaa siihen että pärjätään

arvoisa puhemies

jo alun alkaen kun tämä lapsilisäjärjestelmä kovissa oloissa silloin aikanaan luotiin sen tarkoituksena oli kattaa jokaiselle perheelle todennäköisesti ajateltiin erityisesti äitejä niitä kustannuksia ja kuluja joita lapsen syntymän ja lapsen elatuksen vuoksi tulee

koskaan meillä suomessa ei vakavasti ole keskusteltu siitä että lapsilisäjärjestelmä olisi perusteiltaan jotenkin huono vaan se on nauttinut tässä yhteiskunnassa suomalaisten keskuudessa laajaa kannatusta universaalin luonteensa vuoksi

tämä on se iso kysymys minkä takia nyt tämä alun alkaen kataisen hallituksen tekemä leikkausesitys ja nyt pääministeri stubbin jatkama eteenpäinviemä toimeenpanema esitys on täysin vastoin sitä mitä suomalaiset odottavat maan hallituksen ja eduskunnan tekevän

tämän syksyn aikana on tullut varsin selväksi eri järjestöiltä oppositiopuolueilta keskustalta ja muiltakin oppositiopuolueilta ja myös laajasti tässä salissa hallituspuolueitten yksittäisiltä edustajilta että tämä leikkaus ei todellakaan ole onnistunut

siitähän kertoo myös se että hallitus itsekin tuli tunnontuskiin tässä asiassa ja budjettiriihen yhteydessä oli valmis sitten valmistelemaan epäonnistuneen määräaikaisen lapsivähennyksen joka täällä on nyt jo hyväksytty

en voi mitenkään uskoa että tätä koskaan tultaisiin hyväksymään ja ihmettelisin ellei esimerkiksi valtiontalouden tarkastusvirasto kiinnittäisi huomiota että tämä on oikein hyvä esimerkki siitä miten ei tulisi tehdä

muistelen että meille perusteltiin täällä sitä niin että nyt on tultu sille viimeiselle rajalle että muuten suomen valtiontalous ei kestä ellei nyt leikata myös lapsilisiä

taisipa joku tuolta ministeriaitiosta todeta että kaikkiin täytyy sattua

tätä keskusta ei voi hyväksyä

ymmärrämme sen että valtiontaloutta on laitettava kuntoon ja menosäästöjä on tehtävä mutta säästöt on tehtävä mahdollisimman pitkälle niin että kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisryhmiä ja lapsiperheitä ei kuriteta ja nyt niin tehdään

jos me alamme täältä pikkuhiljaa horjuttamaan sellaisia yhteisiä vuosikymmenien ajan hyvänä pidettyjä perusturvan ja myös tässä kohtaa tämän lapsilisäjärjestelmän peruspilareita niin se ei ole hyvä asia

jos ajatellaan pientä suomen kansaa jossa pitäisi myös kannustaa kaikella tavalla siihen että syntyvyyttä lisättäisiin ja eduskunta ja maa valtiovallan puolelta näyttäisi että jokainen lapsi jokainen lapsiperhe on tässä maassa tärkeä niin silloin ei tällaisia leikkauksia tehdä

eli hylkyyn tämä ja myös epäluottamuslause hallitukselle ja perjantaina äänestetään hallituksen luottamuksesta tässä asiassa

niistä iso osa on juuri niitä erittäin pienituloisia esimerkiksi opiskelijoita

minä kannan erityisesti heistä oikein

ei se ole niiltä pois mutta minusta on oikeutettua että tällä lapsiperheellä joka siinä uutta lasta laittaa maailman tielle on samanlainen perusturva kuin on siinä seinän takana

minä kyllä ymmärrän edustaja zyskowiczin puheenvuoron mitä hän sanoi siitä että tulisi olla pidättyväinen uusien menojen aiheuttamisessa

kun siellä rakenneuudistuksessa on taas esityksiä muun muassa oppivelvollisuuden nostosta tai sitten kotihoidon tuen kiintiöittämisestä ja uusista kuluista kunnille niin toivon että myös sitten siellä vasemmalla osataan lukea näitä merkkejä että ei pitäisi tehdä ollenkaan uusia kuluja näitten rakenneuudistuksien yhteydessä

arvoisa puhemies

se on minusta ihan ok näin ajattelen suomen kilpailukyvyn kannalta mutta siinä samalla haluan kyllä tuoda sen esille että kun nyt valtio tällä tavalla sitoutuu pääomittamaan niin samalla minusta valtion pitää sitoutua turvaamaan meidän laaja lentoasemaverkosto koko maassa

kysyisin ministeri kyllöseltä

voitteko antaa sitoumuksen oman toimialanne osalta ja hallituksen puolesta että tällä tavalla toimitaan ja että finavia ei lähde nyt ei lähdetä karsimaan näitä meidän lentoasemia vaan niistä pidetään huolta

toinen kysymys liittyy lentoasemastrategiaan ja siihen että nyt on ollut jatkuvasti julkisuudessa että eu ei enää antaisi tukea tällä helsinki vantaan tuotolla meidän lentoasemaverkostoa

voitteko kertoa meille sen mitä on eussa tapahtumassa ja milloin

hyvät kansanedustajat

tunnette hyvin myös lvmn esityksen budjetin osalta ja käyn vain muutamia näkökohtia siitä läpi

eli tiedätte että pajalakolarin kaivoshanke on etenemässä ja siitä on käyty sen infran vaatimista asioista puolitoista vuotta varmaan melkein jo kaksikin vuotta neuvotteluja

siinä ovat olleet mukana kaivosyhtiö ruotsin valtio ja suomen valtio ja ennen budjettiriihtä talouspoliittinen ministerivaliokunta omalta osaltaan teki linjauksen että keminäkäsjoen radan peruskorjaukseen varataan suunnittelurahat ensi vuodelle samoin tähän muonionjoen siltahankkeeseen ja niitä viedään eteenpäin

voin sanoa että olen iloinen siitä että voimme tällaisella tavalla edistää ja tukea lapin työllisyyttä ja lapin hyvinvointia tulevaisuudessa

sitten toinen asia liittyy ensi vuoden budjetin liikennepuolen rahoituksen ykkösprioriteettiin eli seinäjokioulu ratayhteyden rahoitukseen

henkilökohtaisesti olin sitä mieltä ja tein myös esityksenkin että olisi pitänyt ratkaista tämä seinäjokioulu kakkosvaiheen toteuttaminen kestävämmällä tavalla eli olisi perustettu tänne valtioneuvoston kanslian yhteyteen infra oy valtion kokonaan omistama osakeyhtiö joka olisi toiminut rahoitusinstrumenttina ja olisimme saaneet tämän hankkeen vietyä kerralla eteenpäin mutta siihen ei löytynyt tässä vaiheessa tarvittavaa yksimielisyyttä

tiedän ja näen kun katson ketä täällä on salissa että kohta keskustellaan myös niistä nipistyksistä mitä tämä aiheutti sieltä liikenne ja viestintäministeriön rahoista ja siihen olen valmis

sitten kolmas asia jonka sanoin ja josta täällä salissa on myös jatkuvasti ollut puhetta ovat nämä budjetti ja valtuusmenettelyitten uudistamiset

nyt on pieni myönnytys siellä ensi vuodelle eli se tarkoittaa sitä että uudet kehittämishankkeet ovat siellä sisällä kolmivuotisina siirtomäärärahoina eivätkä arviomäärärahoina ja tiedätte mitä se tarkoittaa

se tarkoittaa sitä että nyt kun meillä ovat hankkeet arviomäärärahoina niin muutaman viikon päästä kun tänne tulee eduskuntaan lisätalousarvio sieltä poistetaan muutamia miljoonia jonkin hankkeen osalta ja sitten ensi vuoden puolella lisätalousarviossa ne muutamat miljoonat taas sinne lisätään

minusta tämä on oikeaan suuntaan ensimmäinen askel mutta sitten tulevalla vaalikaudella vetoan teihin että ollaan tekemässä yhdessä laajempaa remonttia tähän budjetti ja valtuusmenettelyyn

on parempi että meillä tehdään tekoja konkreettisia tekoja parannustekoja ja osoitetaan rahoitusta eri puolille tärkeisiin kohteisiin kuin että luodaan uusia statuksia tai luokituksia

ensinnäkin täytyy sanoa että oli mielenkiintoista ja kiinnostavaa kuunnella edustaja filatovia noin intohimoisesti keskustelemassa täällä illalla vielä tästä välikysymykseen liittyvästä tematiikasta

mutta kaksi kommenttia jos edustaja filatov voisi kuunnella sanoisin tästä syyllistämisestä että minusta täällä keskustelussa kyllä ei ole pahemmin syyllistetty ja olen tätä aika pitkälle ja tarkastikin yrittänyt seurata että minusta itse asiassa ainoastaan pääministerin puheenvuorossa oli vanhaa vastakkainasettelua kotihoidon ja julkisen hoidon välillä ja sitä en ymmärrä mistä hän sen siihen otti

mitä tulee subjektiiviseen päivähoitoon niin eivät täällä minusta ole kyllä senkään kimpussa olleet edustajat ja olen samaa mieltä siitä filatovin kanssa että se pitää edelleenkin säilyttää

itse asiassa käsitykseni mukaan subjektiivisen päivähoidon osalta kun puhutaan niistä vanhemmista joista on äiti tai isä tai molemmat kotona ja lapsi on siellä julkisessa päivähoidossa heitä on itse asiassa erittäin vähän ja uskon että perustellut syyt kyllä yleensä löytyvät

kyllä se vaan niin on että pitää olla mahdollisuus ja oikeus ottaa tärkeäksi kokemiaan asioita jo etukäteen ennalta ehkäisevästi esille eikä katsoa sitten vasta kun on hallitus tehnyt joitakin huonoja päätöksiä

ensinnäkin totean sen että kun täällä toistuvasti sanotaan että keskusta pelottelee tällä kuntauudistuksella niin se ei kyllä todellakaan pidä paikkaansa

vielä totean tähän torstaiseen kehysriiheen liittyen että kyllä se vaan niin on että se on äärimmäisen tärkeä päivä sen kannalta mihin loppuvaalikaudesta käytetään rahat ja minkälaisia leikkauksia tai veronkorotuksia on tulossa

te kaikki olette huomanneet minkälaista viestiä tulee tuolta kuntakentältä tämän kuntakapinan muodossa mitä asiantuntijat kunnallis ja aluetutkijat ja professorit ovat sanoneet ja sitäkään ei pitäisi kyllä väheksyä mitä kuntalaiset itse ajattelevat tästä asiasta

ei ole kovinkaan pitkä aika kun kunnallisalan kehittämissäätiö julkisti tutkimuksen ja selvityksen jonka mukaan oman kunnan liittäminen toiseen kuntaan saa vain noin kolmanneksen kannatuksen

mutta ihmettelen kyllä sitä että kai ne esitykset ministeriöissä edelleenkin valmistellaan eivätkä ne esitykset vain tule sieltä valtiovarainministeriöstä torstaina pöydälle ja niistä sitten arvotaan keskustelun jälkeen mitkä toteutetaan

sitten totean tähän pakkokeskusteluun vielä sen että valitettavasti minun on vaikea nähdä siinä suurta eroa onko kysymys pakkoliitoksesta vai sitten siitä että käytetään valtiovallan puolelta taloudellisia ohjauskeinoja keppiä ja muuta sellaista ohjausta jolla pakotetaan kunnat liittymään yhteen

minusta tähän hallitusohjelman kirjaukseen kotihoidon tuen saajien asteittaisesta siirtymisestä työelämään ei tullut kyllä ministeriltä tyhjentävää vastausta

viittasitte osittaisen hoitorahan parantamiseen ja osa aikaisen päivähoidon edistämiseen ja olisi kyllä äärimmäisen mielenkiintoista kuulla tarkempi konkreettinen malli siitä mitä se tarkoittaa ja millä aikataululla ja mitä se maksaa aiotaan toteuttaa

mutta sitten totean sen joka täällä on keskustan muutamissa puheenvuoroissa ollut esillä että kun käytiin debattia niin olisi ollut ehkä hyvä saada pääministeri vastaamaan siihen mitä hän sanoi kolme viikkoa sitten tässä salissa että kuntauudistus on tällä vaalikaudella keskeisin niistä keinoista jolla julkista taloutta voidaan tervehdyttää

minusta olisi hyvä että tämä avattaisiin kerrottaisiin miten millä tavalla ja millä aikavälillä sitten sitä julkista taloutta tervehdytetään tällä kuntarakenneuudistuksella jos se kerran on tämän hallituksen keskeisin keino